ja tällaista sitä harvemmin sitten pystytään tekemään mitä vähemmän näitä rikollisia jäljittävää virkamieskuntaa

suhteessa siihen tavoitteeseen jonka valtiovarainvaliokunta on tänne verojaoston esityksestä mietintöönsä kirjannut että tavoitteena tulisi olla automaattinen tietojenvaihto siihen tietomassaan verrattuna tämmöiset yksilöidyt tiedustelut ja tiedonsaannit ja vaihdot ovat tietysti aivan marginaalisia

elämässä pitää olla tällainen harrastusulottuvuus

se on ihan samantekevää onko se liikuntaa kissan kasvatusta tai postimerkkien keräilyä mutta kaikista näistä jotka nyt on laillisia ja jauho ja kaikki lailliset harrastukset ovat hyviä ja ovat ihmiselle tavalla tai toisella hyödyksi

sen verran valtiovarainvaliokunta sinne mietintöön kuitenkin sai kirjattua että tavoitteena pitää olla automaattinen tietojenvaihto

nämä ihmiset jäävät sitten apua vaille asiantuntevaa auttajaa vaille

tässä mielessä pitkäkin matka alkaa ensimmäisellä askeleella ja hyvin lyhytkin mietintö voi pitää sisällään suuria asioita suuren periaatteellisen kysymyksen niin kuin tässä tapauksessa on

tämän vuoksi toivoisin että tätä peluuri järjestelmää voitaisiin sillä tavalla kehittää että rahapelien järjestäjät voisivat huolehtia myöskin sitten jatkokuntoutuksesta siltä osin kuin näitä valitettavia peliriippuvuustapauksia syntyy

tämän vuoksi kun on tämä perinteinen työnjako että yhteiskunta järjestää harrastustoiminnalle edellytykset ja sitten pääsääntöisesti järjestöt organisaatiot vastaavat toiminnasta miljotka vastaavat toiminnastaan elävät vain ne jotka toiminnasta vastaavat elävät kädestä suuhun

toivoisin että pääministeri kertoisi meille mitkä ovat suomen kokonaisvastuut päivitettynä tälle päivämäärälle kaiken kaikkiaan euroopan keskuspankin imfn ja muita kautta että saataisiin kokonaiskäsitys

eli hallituksen täytyy siihen suuntaan pyrkiä

toivottavasti tämä menee meidän hallintoomme myöskin ja sen rakenteisiin että meidän virkamieskuntamme ja maan hallitus reagoivat

ehkä sen hartiat eivät riitä siihen yksin ja ymmärrän että tällöin tarvitaan onnistumista kansainvälisillä foorumeilla

olisi hyvä tosiaan katsoa mitkä ovat niitä pelejä jotka erityisesti koukuttavat ja pitää huoli siitä että mainonta ja pelien tarjonta olisi mahdollisimman vastuullista aivan niin kuin tämän keskustelun aikana on moneen kertaan tuotu esiin ja puollettu

toivoisin myös että pääministeri kertoisi paitsi näistä taloudellisista kysymyksistä myös poliittisista kysymyksistä

suomella on siksi puhdas kaula tuolla kansainvälisillä foorumeilla että meillä on intressikin olla näissä asioissa aktiivinen

aivan niin kuin saksan valtiovarainministeri sanoi ei näitä poliittisia ongelmia voi ratkaista lapioimalla rahaa lisää tämä ei finanssipolitiikalla ratkea

eivät ne pysty rakentamaan toimitiloja ja jokainen ylimääräinen taloudellinen rasite joka sinne vyörytetään olkoon sitten tilavuokria tai mitä tahansa vyöryy kotitalouksien suuntaan

nämä seikat puoltavat sitä että rahapelit pysyisivät vahvasti yhteiskunnan johdossa ja hallinnassa eli monopolijärjestelmän puolesta olen tässä omassa puheenvuorossani puhunut

meillä ei ole siellä juurikaan hävittävää meillä on siellä vain voitettavaa jos nämä asiat alkavat hoitua nykyistä paremmin

vaikeuksia täällä on lueteltu monenlaisia muun muassa tietojen vaihtaminen suomalaistenkin viranomaisten kesken tuli täällä jo esiin

jos voisitte niitä myöskin kuvailla

meille myös kerrottiin kun sain olla valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsenenä paikalla kun me asiantuntijoilta kysyimme mikä on tällainen kiinnijäämisriski jos näihin veroparatiiseihin sitten rahojaan laittomasti sijoittelee

kun komissaari rehn on sanonut että kreikkalaisten on alettava maksaa myös veroja niin tässä on selvä yhteys ymmärtääkseni harmaaseen talouteen

hoidetaan tätä omaakin pesää nyt ensin niin hyvin että meillä maan omat viranomaiset on sitten kysymys terveys sosiaali vero mistä tahansa viranomaisesta voivat ilman tällaisia todella hankalia intimiteettisuojaan tai yksityisyyden suojaan liittyviä turhia kynnyksiä hoitaa käytännön asioita rehellisten yrittäjien ja rehellisten ihmisten hyväksi

millä tavalla eu johtajat suhtautuvat harmaaseen talouteen euroopassa

nuorempi poika on tullut samaan ikään ja haluaisi myöskin harrastaa jääkiekkoa mutta äidillä ei ole enää sen nuoremman pojan seuramaksuihin rahaa

he sanoivat että riski on aika pieni koska ne tulevat täällä suomen päässä esiin lähinnä silloin kun suoritetaan talousrikostoimintaa eli talousrikostutkinnassa tai yritysten verotarkastusten yhteydessä

siinä on neuvot aika vähissä

tähän on menty että seurat jotka järjestävät harrastustoimintaa siellä on laatua siellä on määrää se on vastuuta suomalaisesta nuorisosta ovat taloudellisissa ahdingossa tilavuokrien välineitten matkakustannusten ynnä muuta

nythän nämä toimivat monessa tilanteessa rikollista toimintaa harjoittavan eduksi ja hyväksi

tästä ajatus sitten kimpoaa luonnollisesti valtion henkilöstön irtisanomisohjelmaan josta vähän myös toista peitenimeä käytetään puhutaan komeasti tuottavuusohjelmasta ikään kuin se tuottaisi jotain kun verovirkailijoita tullimiehiä talousrikostutkijoita irtisanotaan heidän määräänsä vähennetään

eihän sitä ole tarkoitettu kun tässä talossa on lakeja kirjoitettu eli sen virkamieskunnan ja sen hallintoväen joka näitä lakeja käytännössä sitten soveltaa ajattelutapa on erheellinen siltä osin

jos mennään johonkin niin aina maksaa

ne ovat suurissa käyttömenovaikeuksissa ja taloudelliset vaikeudet koskevat ihan pelkkää arkipäivän toimintaa

ei ole tarkoitettu että lainsäädännöllä annetaan rikolliselle toiminnalle suojaa

herra puhemies

jos tässä mielessä katsoo kunnankamreerin kannalta toimitilavuokrat ovat täysin marginaalisia

se on kovin erikoista tuottavuusajattelua

edustaja katajan puheenvuoron johdosta totean että minä viittaan vain pienyrittäjien virallisiin edunvalvojiin kuten esimerkiksi suomen yrittäjiin jotka johdonmukaisesti ovat joka tilanteessa kun arvonlisäveroa on korotettu aina sitä vastustaneet

ihan lopuksi herra puhemies toteaisin vielä että on mielestäni lisättävä näitä talousrikollisuuden torjuntaan tarvittavia voimavaroja ja lopetettava tämä henkilöstön irtisanominen

kyllä tämän salin ulkopuolella rikolliset tälle toiminnalle nauravat että sivistynyt yhteiskunta käyttäytyy näin ja hyväksyy sen että siltä voidaan tällä tavalla verovaroja ja yhteiskunnalle miten sanoisin kruunulle kuuluvia rahoja kupata

kuntataloutta ei voida sillä pelastaa että esimerkiksi järjestöjen vuokria peritään tai niitä jopa korotettaisiin

siinä on yhteiskunnalla suuri intressi

mutta jos katsoo sieltä toimijan kannalta pienen seuran rahastonhoitajan kannalta niin euron painoarvo on ihan toisenlainen

oikeastaan se on aika loogista että siinä näin käy

kun suomen hartiat ovat aika kapeat kuitenkin niin ihan lopuksi vielä toteaisin tämä tietysti edellyttää kyllä kansainvälisillä kentillä onnistumista että tämä on globaali koko maailmaa koskeva asia ja että yhteistoiminnassa näihin tuloksiin voidaan päästä

jos kuvitellaan toisinpäin että voitaisiin arvonlisäveroa alentaa niin siltä osin kuin se koskee yritystoimintaa ja pienyrittäjiä se saattaisi lisätä kulutusta ja sitä kautta parantaa yrittäjän asemaa ja lisätä työllisyyttä

ja mitä nyt julkinen valta on tehnyt

se on siis huonontanut vapaaehtoistahojen toimintaedellytyksiä tyyppiä toimitilavuokrat

verottaja on muuttanut käyttäytymistään niin että on lähdetty jopa verottamaan talkootyön tyyppistä toimintaa

jostain pitää hankkia tuloja valtion budjettiin ja tämä on yksi aika hyvin tuottava vaikka vähän kenkulle maistuva verotusmuoto

ilokseni huomasin että ainakin yhdysvaltain jokin aika sitten valittu uusi presidentti omasi aika tiukan linjan talousrikollisuutta ja veroparatiiseja kohtaan

herra puhemies

hyvä että näitä asioita edes selvitellään että kolmannen sektorin toimintaedellytyksiä voitaisiin parantaa

toivon että suomen hallitus ja suomalaiset viranomaiset ovat niissä talkoissa tuolla sitten kansainvälisissä kehissä aktiivisesti edistämässä sitä että kruunu saa mitä kruunulle kuuluu

olisi työntekijöitä jos olisi töitä ja siitä on ensisijaisesti kysymys

liitot perivät lisenssimaksuja paikallisen tason seurat perivät salivuokrien katteeksi maksuja

sitten hän myöskin aika ikävästi sanoi sosialidemokraattien talouspoliittisesta ajattelusta osoitti kyllä sen puhuessaan että hän ei ole ensimmäistäkään meidän vaihtoehtobudjettiamme ilmeisesti lukenut

tämä on johtanut siihen että enää eivät läpäisyperiaatteella suomalaiset lapset voi vapaasti valita mihin ovat menossa

siinä tulee kyllä aika paha mieli jos kaverilla on varaa harrastaa ja minulla ei ole

meillä on vastuullinen vaihtoehto ollut joka kerta toisin kuin viime vaalikaudella oppositiolla sitä ei ollut meillä on ollut

jokainen meistä on ollut lapsi ja tietää sen lapsen tunteen kuinka kovin mieli voi tehdä ja katsoo sitten miten kivaa muilla on

herra puhemies

tämä aloite on todella oikeaan osunut ja anteeksi vaan aloitteen tekijälle mutta minä en usko että tämä aloite sinänsä lähtee niin sanotusti sellaisenaan virallista tietä vetämään ja tuottamaan tulosta mutta koppi tästä nyt pitäisi ottaa

vakuuksia on saatu harmaaseen talouteen on vihdoinkin puututtu perusturvaa on nostettu ja jopa opposition asemaa on parannettu niin paljon että tämmöinenkin tilaisuus on voitu järjestää jossa tänään ollaan

tähän on mahdollisuus meidän vaikuttaa valtion budjetin kautta ja sitten puhua mahdollisimman monessa paikassa

avainasemassa ovat kunnat

kunta on se paikallistason vapaaehtoistoimijan lähin taho ja taso

unessa vapaan kilpailun maailmassa miten puolustetaan miten järjestellään takavuosilta periytyviä etuoikeuksia

jotenkin tulisi saada se viesti perille että kuntataloudessa olisi syytä ihan niin kun puhemies on meitä opastanut puhumaan suurista linjoista nähdä isot asiat ja pienet asiat

minä kiitän kollegoja östman ja turunen

asia on juuri näin niin kuin he kertoivat

molemmat järjestöt ovat olleet liikkeellä ja se vero käyttäytyy juuri niin kuin edustaja turunen äsken asiantuntevasti kertoi

tilavuokrat ja järjestöavustukset paikallisella tasolla ovat pieniä asioita

itsestäänselvänä pidän kuitenkin sitä että me eduskuntana ja yksittäisinä kansanedustajina haluamme turvata kaikkien meidän yliopistojemme toimintaedellytykset

he sanoivat sen huomattavasti paremmin kuin mihin minä olisinkaan pystynyt

niillä rahavirroilla kunnan konkurssia voidaan lykätä muutamalla tunnilla jos kunta on muuten mennäkseen konkurssiin

miksi te voitte tällä tavalla pelata kaksilla korteilla

sehän ei voi sitä tehdä mutta sanotaan että sen talouden syöksykierrettä ei kovin paljon lämmitä sitten nämä lillukanvarret

valtio on omalta osaltaan tärkeässä asemassa mutta se on jo kauempaa tulevaa ja pienimuotoisempaa tukea

jokainen käsiohjelman mainos on kuin taivaasta kun se päsähtää tuonne vapaaehtoistahoille

näin vaikean asian kuljettaminen tässä aikataulussa eduskunnan läpi on kyllä mestarisuoritus

meidän yhteiskunnassa on esimerkillisen paljon talkootyötä

tässä mielessä sitä lypsävää lehmää ei kannattaisi teurastaa vaan sitä pitäisi hyvin syöttää ja ruokkia ja ottaa siitä kaikki hyödyt

nimittäin eri yhteyksissä keskusteltiin siitä eikö riitä että budjettikirjan menomomentilla on määräraha jolla subventoidaan niitä etuuksien menetyksiä yhtäällä niin että toisaalla ne tulevat menomomentin kautta korvattua

toivoisin että ministeri kertoisi myöskin miten turpeenpoltto saadaan alas

liittyykö se jotenkin näihin kuvioihin koska se on kuulemma ympäristön kannalta vieläkin ongelmallisempaa kuin hiilen polttaminen

kun tuossa aikaisemmin taisin välihuutona todeta että vihreät puuttuvat salista vaikka tässä on näin vahva vihreä ulottuvuus niin täytyy korjata että aina uskollinen ja ahkera ed

sitten ministeri pekkarisen historiallisen vauhdikkaan mutta kuitenkin asiapitoisen puheenvuoron johdosta huokaisen kyllä siihen suuntaan että meillä oppositiossa on onnea että ministeri pekkarisesta ei vielä tullut pääministeriä ei ainakaan toistaiseksi

edustajien pulliainen ja esa lahtela keskustelun siivittämänä haluan todeta että jokainen järkevä ihminen tietää että ei maailmaa voi muuttaa ja sitten on niitä jotka eivät sitä tiedä he muuttavat maailmaa

tähän päätyi myöskin perustuslakivaliokunta että pitää säätää lain tasolla nämä kompensaatiot ja se teki tästä muuten myöskin vaikean sikäli minkälaista lainsäädäntöä voidaan säätää minkälaista pitää säätää

olen iloinen siitä että luontopalvelut noteerataan ja ymmärretään niitten suuri sekä välitön että välillinen merkitys matkailuelinkeinolle

erkki pulliainen on salissa ja seuraa täysistuntoa ja on varannut myöskin puheenvuoron aiheesta joten oikaisen välihuutoni

en koe että kyseessä on eduskunnan budjettivalta jos valtio organisaationa hoitaa likviditeettiään mahdollisimman taloudellisella tavalla

siinä on varmaan tulevaisuudessa vielä kasvuvaraakin ja hyvin taitavasti siellä pitää toimia jotta mennään sopusoinnussa luonnon ehtojen kanssa

ei tule oikein sellaisia esityksiä ei sellaisia tilanteita ja nytkin tämä tulee valtiovarainvaliokunnan verojaoston ja valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta jossa näkökulma on pitkälti taloudellinen

mutta jokamiehenoikeuksista

niinhän kunnatkin tekevät niinhän jokainen yritys tekee ja jokainen ihminen pyrkii tekemään niin omassa taloudessaan että hoidetaan likviditeettikysymyksiä taloudellisella tavalla

sen sijaan suomessa käytäntö on nyt muuttumassa

ensinnäkin niitä on nyt jo rajoitettu

yksinkertaisempaa olisi ollut laittaa rahaa menomomentille ja hoitaa tämä asia suoraan läpinäkyvästi ja nopeasti

puomitetaan tuonne olemattomiin metsäautoteitä melkein polkuja hankaloitetaan ihmisten marjastusta sienestystä vapaa ajan kalastusta ja vaikka mitä

jollakin lailla meidän hallintomme on sitten säpsähtänyt ja oma aloitteisesti muuttaa maan tapaa ja henkilökohtaisesti olisin toivonut aivan niin kuin meidän ryhmämmekin että olisi testattu vähän tätä eun ajattelua ja toimintaa vedottu näihin erinomaisiin perusteluihin mitä tässä on saatettu tämä asia puntariin ja sitten viety menestyksellisesti siihen ratkaisuun että myöskin junaliikenteessä rautateillä tapahtuva tarjoilu olisi saanut tasapuolisen kohtelun

valiokunta ei halunnut liittää tähän yhteyteen laajempaa pohdintaa ja se olisikin sitten jo siirtynyt muiden valiokuntien mietinnän kohteeksi

tehdään kiusaa

tämmöinen ilmiö on jo siellä sun täällä

mutta tähän tuli tietyllä tavalla myös tällainen luottamuspuladimensio että ei luoteta siihen että tulevina vuosina momentti säilyy ja rahat siellä säilyvät ja mennään täältä vähän vaikeamman prosessin kautta

niinhän tässä on valtuuksia annettu pitkin matkaa milloin miljardeja ja milloin vähän pienempiä mutta valtuudet on haettu tästä talosta

eihän mikään estä toimimasta voihan sinne kolehtihaavin viedä vaikka tänä päivänä mutta tarvitaanko siinä tällainen ensimmäinen askel että maksujen käyttöönottamiseksi kansallispuistoissa ja retkeilyalueilla

mutta kun tämä on näin yhteiskunnallisesti valtavan laaja monitahoinen merkittävä asia niin kyllä silloin tällöin tätä joutaa myös tässä valtakunnan tärkeimmässä puhujasalissa pohdiskella

tässä budjettikirjassahan joka minulla on tässä pöydällä on se budjettivalta ja senhän eduskunta sitten hyväksyy niine muutoksineen mitä se kulloinkin tekee

edustaja satonen puhui erinomaisesti perusteli kantansa ja todisteli tällaisen kokoomuslaisen linjan ja kokoomuslaisen ajattelutavan

aivan niin kuin tässä lausumaehdotuksessa todetaan nyt toiveet ovat sitten yliopistolaissa ja se onkin varmaan se laki johon nämä on syytä ankkuroida koska erityislakien pykälien mukana jonkun vanhan etuoikeuden kuljettaminen myöskin pikkasen miten sanoisi hämärtää sitä kuvaa ja pitää sen ehkä vähän vaikeampana ja epämääräisempänä kuin se että näistä säädetään siellä missä yliopistojen toimintaedellytyksistä muutoinkin säädetään

me olemme niin kirkasotsaisia eun mallioppilaita että joskus meidän pitäisi uskaltaa edes hiukan kyseenalaistaa esimerkiksi näin pienessä asiassa kuin tämä eu maailmassa on voisiko sanoa vähän potkaista yli aisankin tarvittaessa vaikkei tämä ole vielä siinä sarjassa

me sosialidemokraatit olemme tässä vain täysin päinvastaista mieltä omin perusteluimme ja tässä mielessä on erinomaisen hyvä että julkisella paikalla eri puolueitten edustajat kertovat kantansa että hallituspuolueitten välilläkin on särmiä jotka erottavat näkemyksiä toisistaan

kuka tässä maassa haluaisi enää asua jos olisi tiedossa että joka vuosi jollain paikkakunnalla kohtaamme tällaisen katastrofin